keskusta ja perussuomalaiset ovat tänään julkistaneet kannanoton jossa asia sanotaan suoraan

sitten hyvä pääministeri myös rakentavassa hengessä joudun nyt paljastamaan että teidän prosessikaaviostanne on löytynyt paha virhe nimittäin jokaisen insinöörin kauhu kehäpäätelmä

tässä vaiheessa ei ole tarvetta tehdä päätöksiä hallituksen esittämällä tavalla

oppositio on toivonut että tätä asiaa hoidettaisiin rauhallisesti vastuullisesti niin että voidaan jatkossakin turvata kaikille suomalaisille riippumaton tiedonvälitys ja laadukas kansallinen radio ja tv yhtiö johon sekä kansalaiset me päättäjät viranomaiset järjestöt että yrittäjät voimme luottaa

tämä teidän kehäpäätelmänne kuuluu sillä tavalla että koska hyväosaiset eivät saa sosiaalietuuksia niin heidän ei tarvitse olla tässä taakankannossa mukana

koko järjestäytyneen yhteiskuntamme toiminta perustuu lakien noudattamiseen ja lainkuuliaisuuteen ja erityisen vakavaksi tämän asian tekee että nyt kuntapäättäjiä agitoivat lakeja rikkomaan kansanvaltaisen parlamentin jäsenet

mutta arvoisa puhemies niin kuin täällä on käynyt ilmi tämä ei ole talouspoliittinen ratkaisu ei ole mitään talouspoliittisia perusteita tehdä näitä ratkaisuja vaan tämä on selkeästi poliittinen ratkaisu

pitäisin vähintään kohtuullisena että keskustapuolueen puheenjohtaja juha sipilä ja perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini olisivat täällä arvioimassa minkälaisia vaikutuksia tällä on yhteiskunnan toimintaan

siitä että tämä on selkeästi poliittinen ratkaisu kertoo myös se että muita rahastoja jotka ovat niin kuin teknisesti samanlaisessa tilanteessa ei kohdella samalla tavalla

ja myös se että liikenne ja viestintäministeriön ylin virkamiesjohto vastusti tämän ratkaisun tekemistä yksipuolisesti hallituksen toimesta kertoo siitä että tässä on kyseessä poliittinen ratkaisu

tässä ei ole sen vähemmästä asiasta kyse kuin että tämä selkeästi kansainväliset esimerkit osoittavat sen vahingoittaa riippumatonta tiedonvälitystä

ja siirto kehykseen mikä liittyy myös tähän asiaan mahdollistaa sen että hallitus voi peukaloida tätä rahoitusta

mutta jos katsotaan niitä kansainvälisiä esimerkkejä missä on toimittu niin kuin nyt suomessa toimitaan niin kaikki meidän tiedossamme olevat esimerkit kertovat siitä että yleisradioyhtiön rahoituksen siirtäminen esimerkiksi kehykseen on johtanut siihen että hallitukset ovat alkaneet peukaloimaan sitä rahoitusta

näin on tapahtunut erittäin järkyttävällä tavalla unkarissa missä unkarin radio ja tv on täysin hallituksen propagandakoneisto

näin tapahtui myös pohjoismaassa islannissa jossa aluksi tehtiin tällainen siirto ja todettiin että tämä on tekninen siirto teknisesti jäädytetään indeksit ja tehtiin myös korvamerkinnät millä yritettiin turvata tämä tilanne

tässä virheessä en itse halua olla mukana ja sen takia tulen tukemaan edustaja taimelan ja muiden liikenne ja viestintävaliokunnan vastuullisten toimijoiden tekemää vastalausetta josta uskon että tulevat sukupolvet tulevat heitä kiittämään

arvoisa puhemies

kehitys on kuitenkin viime vuosina ja vuosikymmeninäkin kulkenut siihen suuntaan että yhä useammasta kunnasta ja pienemmästä kaupungista on poliisin toimipisteet lakkautettu

myös lupapalveluja on siirretty ja ollaan merkittävästi siirtämässä enemmän nettiin ja siitä huolimatta poliisien toimitilakustannukset kasvavat näin merkittävästi

nyt kun poliisien resurssitarpeita mietitään ja haarukoidaan vähän pidemmällä aikajänteellä toivottavasti niin kuin hallintovaliokunta on toistuvasti esittänyt tulee myös tähän mielestäni kiinnittää huomiota

ei voi olla niin että on järkevää että panemme yhä suuremman osan rahoistamme seiniin kun me tarvitsemme niitä poliisimiesten palkkaukseen ja ihmisten arkisen turvallisuudentunteen lisäämiseen

arvoisa puhemies herr talman

kukaan meistä ei tietenkään halua maalata näitä synkkiä kuvia mutta tämä on se tosiseikka se suuri näkymä joissa oloissa me otamme kantaa ensi vuoden budjettiin

toinen budjettikäsittelyn merkillisyys liittyy siihen että hallitus näyttää tosiasiassa henkisesti hyppäävän muuten niin tärkeän budjettikäsittelyn ylitse todetessaan lukuisissa puheenvuoroissa sekä täällä eduskunnassa että julkisuudessa että se heti ensi vuoden alkupuolella tuo lisäbudjetin jossa elvytyslinja tosiasiassa muodostuu

hallituspuolueiden kansanedustajat lanseeraavat jo kilvan maakuntalehtien kolumneissaan kaikkea sitä hyvää mikä tulee sisältymään vuoden ensimmäiseen lisäbudjettiin

tämä ei ole hyväksyttävä toimintatapa parlamentaarisessa demokratiassa eikä se myöskään lisää kipeästi kaivattua luottamusta yrityksissä ja kotitalouksissa

vaikka eduskunnan enemmistö näyttääkin hyväksyvän tällaisen välinpitämättömyyden linjan haluan itse tuoda esille joitakin näkemyksiä siitä miten nyt tulisi toimia eikä tulisi vain odotella tilanteen heikentymistä

näissä oloissa tarvitsemme sekä elvytystä että perusturvallisuuden lisäämistä

reaalitalouden luottamuksen palauttamiseksi sekä pankkisektorin vahvistamiseksi tarvitaan taloutta elvyttäviä toimia kotimaisen kysynnän vauhdittamiseksi

talouden ja työllisyyden vahvistamiseksi tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin vauhdittamalla rakentamista edistämällä aikuiskoulutusta sekä lisäämällä työllistymistä tukevia aktiivitoimia

veropolitiikan keskeinen tavoitehan on palveluiden ja tulonsiirtojen kestävä rahoittaminen

oikein kohdennetuilla veropäätöksillä voidaan vaikuttaa merkittävästi muun muassa työllisyyteen

siksi onkin valitettavaa ettei hallitus ole halunnut uudelleen arvioida jo aiemmin tekemiään päätöksiä sillä pieni ja keskituloisille kohdennetut veronkevennykset toimisivat tässä tilanteessa paitsi niiden saajien eduksi myös yhteiseksi hyväksi

arvoisa puhemies

siirtyminen liikennepolitiikassa edes hivenen pitkäjänteisempään suunnitteluun on tervetullut kehityssuunta

yhdyn monilta osin selonteon linjauksiin jotka käsittelevät ympäristökysymyksiä työllisyyttä ja kilpailukykyä myös liikenneturvallisuuden lisäämiseen tähtäävät tavoitteet ovat sinällään kannatettavia

panostukset ovat kuitenkin kokonaisuudessaan riittämättömiä

hallitus markkinoi tehokkuus per työtunti tai euroa per työpaikka ajatteluaan mutta unohtaa että sillä välin kun se aikoo kuukausitolkulla pohtia mitä tekisi ehtii moni suomalainen jo menettää työpaikkansa tai tulla lomautetuksi

jokainen tietysti valitsee itse oman tyylilajinsa

selonteon luottamusta nakertaa myös se että siinä sysätään suurin osa kaikista kehittämishankkeiden kustannuksista seuraavien eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan

keskustan entiselle ryhmäpuheenjohtajalle timo kallille on vaikea antaa parlamentaarisia tyylipisteitä siitä tavasta jolla hän tölvi sosialidemokraattien vaihtoehtobudjettia viime vaalikaudelta

pystymme halutessamme paitsi vaikuttamaan yritysten toimintaedellytyksiin myös päättämään itse valtiojohtoisesti toteutettavien hankkeiden aikaistamisesta ja näin tulisikin toimia

miksi

liikennekysymyksissä on syytä harjoittaa sellaista politiikkaa jossa pyritään liikennejärjestelyin ja investoinnein edistämään hankkeita joilla on kansallisesti laajempaa merkitystä

me esitimme tässä salissa oppositiosta viime vuoden lokakuussa vaihtoehtoisen budjetin jossa menot ja tulot olivat tasapainossa ja jossa olisimme ottaneet puoli miljardia vähemmän velkaa kuin silloinen hallitus

vaikeassa näkymässä voimme ylläpitää kansalaisten perusturvallisuutta paitsi huolehtimalla mahdollisimman hyvästä työllisyystilanteesta myös huolehtimalla siitä että ihmisille tarpeelliset ja välttämättömät peruspalvelut toimivat ja ovat kaikkien ulottuvilla

ampuu täällä kaikkea mikä liikkuu

vielä joitakin vuosia sitten alueitamme kuntia ja elinkeinoelämää kehotettiin hyödyntämään transitoliikenteen potentiaalia

heidän vaihtoehtoinen budjettiesityksensä loistaa täällä tyhjyydellään

keskusta vähän ryhtiä tähän oppositioon ennen kuin arvostelette muita

nyt seuratessamme julkista keskustelua on syntynyt vaikutelma että tämä liikenne on kovin epätoivottavaa ja haitallista

nämä palvelut tuotetaan pääasiassa kunnissa

parasta politiikkaa on tietysti pitää huolta kuntien tulopohjasta ja niiden kyvystä investoida

on kuitenkin hyvä muistaa että edelleen kasvupotentiaalia omaava transitoliikenne on monin paikoin synnyttänyt merkittävästi uusia työpaikkoja ja siten luonut myös kasvua meidän talouteemme

monet huutavat vääryydet kuten lasten ja nuorten riittämättömät mielenterveyspalvelut vanhustenhoidon riittämättömät resurssit ja terveyspalveluiden esimerkiksi hammashoidon ylipitkät jonotusajat eivät korjaudu tuottavuusohjelmalla tai kuntauudistuksilla vaan riittävällä rahoituksella

liikennepoliittisessa selonteossa ja hallituksen linjauksilla ei valitettavasti ratkaista tähän liikenteeseen liittyviä ongelmia tyydyttävällä tavalla

hallituksen suunnitelmat hankkeiksi itärajalla ovat tervetulleita mutta ne eivät ratkaise rekkaliikenteen alkupään pullonkaulaongelmaa

ensisijainen toimenpide vähentää tällä hetkellä maanteillä kulkevaa transitoliikennettä olisi siirtää mahdollisimman paljon tästä liikenteestä ja sen kasvusta rautateille

vahvoiksikin luullut valtiot löytävät itsensä syvien vaikeuksien keskeltä

hankoniemen kautta viedään ja tuodaan entistä enemmän tavaraa

usan euroopan ja suomenkin kohtaamat taloudelliset vaikeudet ovat todellisia mutta toki inhimillisesti katsoen niiden laajemmat seuraukset eivät ole verrattavissa siihen hätään ja niihin epäinhimillisiin olosuhteisiin joissa miljoonat maailman köyhistä joutuvat elämään

sekä alueen oman teollisuuden kasvupotentiaalin että venäjän viennin jatkuvan kasvun nimissä radan sähköistämispäätös olisi hyvin perusteltu

kyynisimmät voisivat sanoa että näiden velvoitteiden hoitaminen helpottaa lähivuosina jos ja kun oma kansantuotteemme pienenee

valitettavaa ja lyhytnäköistä on myös se että selonteossa on hankkeita valittaessa käytetty muita kriteerejä kuin hyötykustannus indeksejä joilla on aikaisemmin pyritty huolehtimaan siitä että hankkeet ovat mahdollisimman kannattavia koko suomelle

siksi haluankin puhemies lopuksi todeta että suomen on pidettävä kiinni myös kansainvälisistä sitoutumuksistaan maailmanlaajuisen köyhyyden vähentämiseksi

esimerkkinä mainitsen juuri hankohyvinkää rataosuuden sähköistämisen jonka rakentamisen kannattavuus on aivan toista luokkaa kuin useiden nyt esitettyjen hankkeiden

lopuksi muutama sana selonteossa mainituista tilavarauksista maankäyttösuunnitelmia varten

tilavarauksissa mainitaan muun muassa helsinkiturku ja helsinkipietari oikoradat

molempien mahdollinen toteutuminen siintää jossain kaukana tulevaisuudessa

tässä päivässä on tärkeää että huolehdimme jo olemassa olevien ratayhteyksien kunnossapitämisestä

rantaradan eli turun radan tai läntisen pääradan peruskorjaus ja kehittäminen ovat kustannustehokkain tapa järjestää nopea junaliikenne vilkkaalla helsingin ja turun välillä

aivan viimeiseksi nostan esille vielä yhden yksittäisen kasvavan ongelman nimittäin liikenteen lisääntyvän meluhaitan

toivon että myös tähän noin miljoonaa suomalaista koskettavaan ongelmaan puututaan

kun täällä edustaja zyskowicz menee nyt talousasiantuntijoitten selän taakse ja toteaa että on vain yksi tapa toimia ja tehdä tätä sopimusta niin miten minulla sattuikin olemaan tässä tabletillani taloustutkija pantzarin joka on aalto yliopiston tutkijaprofessori eilinen kirjoitus tästä aihepiiristä ja se kuuluu näin edustaja zyskowicz

suomi on sopimusyhteiskunta ei kiristäminen toimi täällä

arvoisa rouva puhemies

on aivan totta että kuntatalous parani olennaisesti viime hallituskaudella

peruspalveluohjelma lakisääteistettiin ja päätettiin indeksikorotusten maksamisesta täysimääräisesti

on positiivista että myös vanhasen kakkoshallitus on jatkanut näitä edeltäjänsä alullepanemia uudistuksia

punamultahallitus myös maksoi kunnille kaikki niiden saatavat pois niin että uusi hallitus pääsi aloittamaan puhtaalta pöydältä

onkin suuri pettymys että nykyhallitus on hukkaamassa saamansa erinomaisen kuntaperinnön

kuntatalous on hiipumassa ja kuntalaisten eriarvoisuus kasvamassa

on valitettavaa ettei valtiontalouden ylijäämää haluta käyttää kuntapalvelujen kehittämiseen

ministeri kiviniemi eikö juuri nyt pitäisi varautua tulevaan palvelutarpeiden kasvuun

pakko vielä palata tähän edustaja zyskowiczin talousoppiin koska se on niin merkittävä asia tässä yhteiskuntailmapiirissä

esimerkiksi sille että meillä on korkea luottoluokitus suomessa yksi keskeinen peruste ja syy on se että suomea pidetään laajasti vakaana neuvotteluyhteiskuntana

kun edustaja ojala niemelä äskeisessä debatissa totesi teille että te kiristätte ja jos näihin kiristyksiin ei suostuta te jälkikäteen syytätte näistä leikkauksista ay liikettä te edustaja zyskowicz huusitte

ja kun tästä puhujapöntöstä poistun niin käyn ottamassa tämän pöytäkirjanotteen ja panen sen talteen koska se on yksi tämän päivän uutisista

mutta arvoisa puhemies me kaikki totta kai toivomme että talous lähtee nousuun ja työttömyyttä voidaan alentaa

hyvänä pontimena siinä totta kai toimii se totuus että tiedämme että jos työllisyysastetta saadaan nostettua prosentilla niin sillä on miljardin euron vaikutus valtiontalouteen positiivisessa mielessä ja sen pitäisi totta kai kannustaa meitä kaikkia edistämään kaikkia sellaisia hankkeita joilla voidaan taloutta vahvistaa ja työllisyyttä parantaa

akateemisista ekonomisteista katsoo että silloin kun taloudessa menee huonosti leikkaukset voivat olla tuhoisia

mediahan käyttää pääasiassa finanssisektorin pankkitalousasiantuntijoita ja sen takia meillekin ehkä syntyy median välityksellä sellainen illuusio kun pankkiekonomistit kiittävät tämän hallituksen kireätä leikkauspolitiikkaa että se olisi oikein koko yhteiskunnan kannalta

ei ole sattumaa että suomi ja muut pohjoismaat ovat lähes aina kärjessä kun mitataan missä on menestyviä onnistuneita yhteiskuntia

siellä ovat suomi ruotsi norja tanska järjestään kärjessä kun mitataan kilpailukykyä ihmisten onnellisuutta vähäisiä tuloeroja tasa arvoa naisten ja lasten asemaa

itse tekisin siitä sellaisen johtopäätöksen että jotain on tehty todella oikein ja sen takia minun mielestäni on tärkeää tarkastella tätä hallituksen ohjelmaa myös niitä asioita silmällä pitäen mitkä ovat pohjoismaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa näitä fundamentteja joita laajasti maailmalla kopioidaan

ja itse kun luin hallitusohjelman ja olen kuunnellut tätä tiedonantokeskustelua niin olen huolissani siitä että monia näistä peruspilareista jotka liittyvät tähän pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan vähintään nyt horjutetaan

ensimmäinen peruspilarihan on ajatus siitä että kaikki pidetään samassa veneessä ja että vahvemmat kantavat enemmän vastuuta ja pitävät huolta heikompiosaisistaan

hallitusohjelmassa on ei pelkästään rihmallinen vaan aika suuri joukko esityksiä jotka tulevat lisäämään hyvinvointieroja tuloeroja terveyseroja

siellä on erittäin traagisia yksittäisiä asioita kuten esimerkiksi lääkekorvausten leikkaus

luin juuri tutkimuksen että joka kymmenes erittäin vaikeasti sairas joutuu jättämään lääkkeitä lunastamatta apteekista koska rahat eivät riitä niihin

toinen fundamentti pohjoismaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa on että me olemme arvostaneet sitä ja uskoneet siihen että tämmöinen vahva julkinen sektori ja julkiset palvelut on oikea tapa tuottaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut

edustaja haatainen täällä aikaisemmin kävi läpi sitä hallitusohjelman osiota jossa voimakkaasti tavallaan haetaan uutta suuntaa

näiden julkisten palvelujen sijaan niiden kehittämisen sijaan on voimakas kehittämisote yksityisen palvelutuotannon lisäämisessä

kolmas ja tärkeä fundamentti on ollut tämä verotukseen liittyvä pohjoismainen ajattelu siitä että meillä on laaja veropohja ja verot asetetaan maksukyvyn mukaan eli että on tämä progressio

yksi tämän keskustelun tärkeimmistä huomioistahan on ollut se minkä pääministeri sipiläkin tunnisti että hyvätuloiset ihmiset on jätetty näistä talkoista ulkopuolelle

neljäs peruspilari on tämä konsensuksen yhteiskunta ja sopimisen kulttuuri

kun aikaisemmin tuossa debatissa luin aalto yliopiston tutkijaprofessorin eilistä kirjoitusta luen sen nyt vielä kerran tässä sen osion uudelleen

olemme vakavien konfliktien tiellä

arvoisa puhemies

ja sitten vielä viimeisenä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusfundamenttina jonka haluan nostaa tähän ja peilata tätä hallitusohjelmaa vastaan on tasa arvo

me emme ole pärjänneet hyvällä ilmastollamme tai keskeisellä sijainnillamme vaan sillä että meillä on ollut viisautta pohjoismaisissa yhteiskunnissa ottaa koko väestön kapasiteetti ei vain miesten vaan koko väestön kapasiteetti maksimaalisesti käyttöön

ja yhdyn kyllä niihin edustaja adlercreutzin ja tuppuraisen ja muutaman muun pitämiin puheenvuoroihin että tässä hallitus kyllä pakittaa tässä tasa arvonäkemyksessä ja toivon että täällä onkin yksi naisministeri paikalla hallituksessa myös tasa arvoa otettaisiin hallitusohjelmaa vahvemmin esille